asiat ovat menneet vain huonompaan suuntaan

mutta ihan muutama pointti siihen mitä sanoin

hallituksen talous ja työllisyyspolitiikka on epäonnistunut ja poliittiseen ideologiaan pohjautuvat kunta ja sote uudistukset ovat menneet fiaskosta toiseen

on aivan selvä asia että ennakoiva ja sujuva lupakäsittely on koko yritystoiminnan ja kaiken kaikkiaan investointien edellytys

kuntakentän osalta erittäin oleellinen asia on se että kunnille vihdoinkin pystyttäisiin antamaan työrauha ja mitään merkittäviä isoja uudistuksia kuntakenttään ei nyt lähdettäisi tekemään

olen täysin varma että kunta ja sote uudistuksessa olisi päästy eteenpäin jo ajat sitten jos niitä olisi tehty yhteistyössä hallituksen ja opposition kesken

on myös selvää että jos lupamenettely on byrokraattinen epävarma ja hidas niin investoinnit siitä vain väistämättä estyvät tai siirtyvät muualle

juuri näin näitä pitää arvioida monestakin näkökulmasta niin mekin keskustassa arvioimme hallituksen tekemisiä

on aivan välttämätöntä että näitten pienten investointihankkeitten lupahankkeitten osalta pitää löytää joustavampi järjestelmä viittaan muun muassa maatilojen lupiin ja investointeihin

arvoisa puhemies

mitä tulee sitten tähän metsänhoitoyhdistyslakiin oleellistahan tässä lakiesityksessä on se että metsänhoitoyhdistysten toiminnasta säädetään edelleen erityislailla jatkossakin

hallintovaliokunta painottaa että uudistuksen valmistelussa on aidosti kuultu kuntia ja kuulemiset ovat myös tosiasiallisesti vaikuttaneet hallituksen esityksen sisältöön

tämä kirjaus siis siitä huolimatta että kuuntelemisen puutteesta kuntakenttä on nimenomaan hallitusta syyttänyt rajusti ja samasta myös asiantuntijakuulemisessa tuli erittäin rajua kritiikkiä

tuo hallituksen vastaus kuvastaa laajemminkin yhteiskunnan suhtautumista ikäihmisiin siltä osin että hallitus näkee ikääntyvät ihmiset liiallisesti ehkä kulueränä yhteiskunnalle

metsänhoitoyhdistyksen toiminnan ylläpitäminen on erittäin tärkeää laajan metsänomistajakunnan etujen hyvän metsänhoidon häiriöttömän puukaupan ja puun tarjonnan jatkuvuuden turvaamiseksi

omasta näkökulmastani katsottuna ikäihmiset ovat merkittävä voimavara yhteiskunnan rakentaja ja kuluttajaryhmä

keskusta lähtee tästä linjasta sen takia että tämä on oikeudenmukaisuuskysymys

arvoisa puhemies

jos uudistusta siis olisi valmisteltu kunnolla me emme tänään keskustelisi kuntarakenteesta vaan siitä miten sosiaali ja terveyspalveluja uudistetaan

erityisen tärkeä muutos oli se että valiokunta poisti näistä lain perusteluista kohdan hallitus seuraa esitettyjen muutosten vaikutusta metsäalan palveluntarjoajien toimintaan ja kilpailuneutraliteetin toteuttamiseen sekä arvioi erityislain säilyttämisen tarvetta viiden vuoden siirtymävaiheen jälkeen

reijonen aloitti puheenvuorossaan metsäkeskuksen keskusyksikön sijoittamispaikan pohdiskelun ja esitysten tekemisen

keskusta on esittänyt sen kertaluontoisuuden perumista lähinnä siitä näkökulmasta että myös monet yliopistojen edustajat ovat todenneet että käytännössä se uppoaa hyvin herkästi sinne yliopistojen taseeseen eikä välttämättä tue koulutusta sillä tavalla kuin tässä kenties ajatellaan

käytännössähän ikäihmiset tarvitsevat merkittävästi apua vain viimeiset elinvuodet

arvoisa puhemies

en malta olla lyhyesti toteamatta kuitenkin sitä että valtion toimintojen alueellistamistoimenpiteet ovat kohdistuneet ensinnäkin aivan liikaa etelä suomeen ja muualla maassa tällaisia suurempia ratkaisuja on tehty vain eräisiin yliopistokaupunkeihin kuten toisin kuin ed

käsittelin selontekoa jo eilen puheenvuorossani mutta kun tilaisuus tuli niin vielä ihan lyhyesti pariin asiaan

tämä kirjaushan olisi käytännössä tuonut turhaa epävarmuutta niin metsänhoitoyhdistysten toimintaan kuin myös sitten metsänhoitoyhdistysten henkilökunnan tulevaisuuteen

vanhuspalvelu on tärkeä laki mutta määrädesimaaleista puhuminen on vienyt liikaa huomiota vanhustenhoidon muista kysymyksistä ja yleensä siitä millaisia muutostarpeita tulevaisuus tuo tullessaan

kuten sanottu keskustan edustajien hallintovaliokunnan mietintöön jättämästä monikymmensivuisesta vastalauseesta nämä perustelut löytyvät ja niitä tulemme varmaan tänä iltana vielä käymään lävitse

tämä selontekohan huomioi tietyllä tavalla myös sen että tällaisen turvallisuustermin alle ei kuulu pelkästään niin sanottu sotilaallinen turvallisuus vaan se arvioi myös niin sanottua laajaa turvallisuuskäsitettä joka pitää sisällään luonnonkatastrofit tautiepidemiat eriasteisen terrorismin jnp

no toinen asia mihin henkilökohtaisesti myös olisin halunnut muutoksia oli tuo eläke tapion lisäeläkejärjestelmä eli tämän esityksen tarkoituksenahan on luoda tasapuoliset kilpailuedellytykset eri toimijoille metsäpalvelujen tarjonnassa

infra oyn ajatushan on se että täällä väylähankkeitten puolella pystyttäisiin tekemään pitkäjänteistä taloudellista toimintaa ei vain vaalikausittain vaihtuvaa ja kenties muuttuvaa toimintaa

me emme keskustassa hyväksy sitä että yli kaksisataa suomalaisten kotikuntaa lakkautetaan tai että kunnat jaotellaan eri kasteihin isäntä ja renki tai torpparikuntiin

ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kuuluvat vahvasti yhteen josta syystä niitä koskevat peruslinjaukset on muodostettava saman kokonaisarvion pohjalta

infra oy on ajateltu suurten liikennehankkeitten rahoituksen koordinoijaksi ja rahoituskonsortion kokoajaksi joka toisi alempien korko ja kokonaisrahoituskustannusten ansiosta kustannussäästöjä

sanottakoon nyt kuitenkin että kainuuseen kohdistuvat alueellistamisratkaisut ovat jääneet toteutumatta

ikäihmisten hyvästä hoivasta monimuotoisista palveluista ja omaishoidosta tulisi keskustella kokonaisuutena ja vanhuspalvelujen sisällöstä tulisi siirtyä määräpuheen osalta laatukeskusteluun kuten professori marja vaarama on monessa yhteydessä todennut

osana vanhan lain mukaisia metsänhoitomaksuvaroilla tehtäviä edistämistehtäviä yhdistykselle on kertynyt merkittäviä vastuita eläke tapion lisäeläkejärjestelmän muodossa ja tätä kauttahan nyt sitten näille vanhoille metsänhoitoyhdistyksille tulee merkittäviä lisäkustannuksia

mutta ministeri anttila varmasti tunnetulla taidollaan löytää myös tälle keskusyksikölle hyvän ja toimivan paikan

tähän edellisen selonteon yhteydessä muun muassa hallintovaliokunnassa puututtiin hyvin vahvasti ja esitimme silloin että sisäisen turvallisuuden asiakokonaisuus tulee käsitellä vastaisuudessa selontekomenettelyssä tasaveroisena suhteessa puolustuspolitiikkaan

se toisi kenties varmuutta hankkeitten läpiviemiseen sekä lisääntyvää kilpailua

eli henkilöstön määrän ohella on hyvin vahvasti katsottava sitä että hoito ja palvelu vastaavat ikääntyvän ihmisen tarpeita

olisin halunnut tämän lisäkustannuksen poistettavaksi mutta asiantuntijakuulemisissa tämä eläkemaksu katsottiin yksityisoikeudelliseksi sopimuspohjaiseksi järjestelmäksi johon ei voida puuttua koska valtio toisaalta ei tässä järjestelmässä ollut osallisena

eilisessä keskustelussa useammassakin puheenvuorossa nostettiin esille tämä laaja turvallisuuskäsite siinä muodossa että selonteko käsittelee tätä laajaa turvallisuuskäsitettä erinomaisen hyvin

eli kysymys ei ole vain määristä jotta kaikille suodaan ja mahdollistetaan oikeus arvokkaaseen ikääntymiseen

maksu on yö takaisinmaksun jaksottuminen pystyttäisiin hoitamaan pidemmälle ajanjaksolle ja sitä kautta se keventäisi vuosittaisiin talousarvioihin kohdistuvaa kustannusvaikutusta

juuri nyt pitäisi tehdä päätöksiä joilla ennalta ehkäistään laitoshoitoon joutumista ja tuetaan ihmisten hyvää ja turvallista arkea kotona mahdollisimman pitkään

minulla itselläni on se ymmärrys että infra oy olisi myös hyvä oppimisalusta erilaisten hankkeitten uudenlaisessa toteuttamisessa

rohkenen olla hiukan eri mieltä siltä pohjalta mitä hallintovaliokunta edellisen selonteon käsittelyn yhteydessä kaiken kaikkiaan lausui

yksi tämän lakiesityksen suuria ongelmia on nimenomaan se että tätä kuntien välistä syvää yhteistyötä ja yhteistyön tiivistämistä ei sallita ja kuvaavaa tälle esimerkiksi on se että kun hallintovaliokunta eilen käsitteli tätä mietintöä niin vielä viime vaiheessa hallituspuolueitten edustajat poistivat tästä mietinnöstä oikeastaan kaiken sen mikä viittaa kuntien väliseen yhteistyöhön

tässä omaishoitajien aseman parantaminen on aivan avainkysymys

omaishoidon tuki kuten keskusta on monessa yhteydessä todennut on saatava verottomaksi ja se on siirrettävä kelan maksettavaksi jotta voidaan taata yhtenäiset kriteerit koko maahan

ei suinkaan noin vaan meidän tarkoituksemme on nimenomaan siirtää saman järjestäjän alle niin perusterveydenhuolto peruserikoissairaanhoito kuin sosiaalipalvelut minkä edut tulevat nimenomaan siitä että näitten eri toimintojen väliset raja aidat saadaan mahdollisimman mataliksi

niin kuin tuossa jo sanoin niin infra oyn kautta voitaisiin sitten koota entistä nopeammin ja entistä kattavammin pidempiaikaisia rahoituskonsortioita näille liikennehankkeille

on selvää että nykyisen reservin määrä laskee mutta määrän laskemisessa on syytä kuitenkin olla maltillinen

omalta osaltani annan kyllä erinomaisen suuren kiitoksen hallitukselle ja erityisesti ministeri pekkariselle tästä todella megaluokan energiakokonaisuudesta

reservihän kertoo ulospäin myös sen tärkeän viestin että suomi on päättänyt puolustaa itsenäisyyttään koko kansan voimalla

joka tapauksessa meidän väylien korjausvelka kasvaa koko ajan

sitten edustaja suutarille

ensinnäkin tämän uusiutuvan energian osalta ja uusiutuvan energian paketin osalta on aivan selvä asia että sillä luodaan kasvun mahdollisuudet ympäri maata tekemällä enemmän puhdasta kotimaista energiaa

itse näen niin että on syytä toimia sillä tavalla että koko kenttäkelpoinen miespuolinen ikäluokka koulutetaan puolustamaan isänmaata kaikissa tilanteissa

totesin jo aiemmin puheenvuorossani että muutos oli niin suuri että on täysin mahdotonta kuvitella että vuodessa kahdessa kaikki saadaan toimimaan niin että mitään kritiikkiä palvelujen järjestämisestä ei tule

ainakin minä ymmärrän sillä tavalla että on pakko miettiä uudenlaisia erilaisia ratkaisuja väyläinvestointien toteuttamiseen ja kenties infra oy voisi olla yksi sellainen

se ovatko nyt esitetyt keinot sitten riittäviä siihen että kotimaisen uusiutuvan energian tuotantotavoitteet saavutetaan on erittäin iso kysymys

sitten tämä kustannusten nousu vuodesta toiseen

he äänestyttivät ja poistivat myös tämä tekstin tästä mietinnöstä

ennen maakuntakokeilua kainuun kuntien sosiaali ja terveydenhuollon kustannusten nousu oli ollut merkittävästi suurempi kuin valtakunnan tasolla keskimäärin

palveluskelpoisuutta arvioitaessa tulee lähteä siitä että varusmiespalvelu kuuluu kaikille nuorille miehille niillekin joiden fyysiset tai psyykkiset edellytykset eivät ole parhaimmasta päästä

arvoisa puhemies

aivan lopuksi totean todella sen että tämä lakiesitys on hylättävä ja keskusta tulee tekemään hylkäysesityksen tämän lain osalta ensi viikon istunnossa

nyt maakuntakokeilulla saatiin se nousu pois nimenomaan siitä syystä että muodostettiin erilainen kuntayhtymä kuin normaalisti eli että menot eivät saaneet olla tuloja suurempia

näin toimittaessa paitsi varmistetaan laaja ja monipuolinen reservi sotilaallisten ja muiden kriisien varalle myös ehkäistään syrjäytymistä parannetaan nuorten miesten fyysistä kuntoa ja mikä ehkä tärkeintä vahvistetaan kansallista yhteenkuuluvuutta

luulen kaiken kaikkiaan että niin tämän kuin ehken muiltakin osin meillä on oltava herkkyyttä seurata tilannetta ja on oltava valmius sitten tehdä tehostavia toimenpiteitä jotta uusiutuvan energian huikeat käyttötavoitteet pystytään toteuttamaan

eteneminen tässä energiakokonaisuudessa edellyttää hyvin pitkäjänteistä toimintaa ja hyvin suuri kysymys onkin kuinka varmistamme sen että myös tulevilla vaalikausilla halutaan kehittää kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä muun muassa tukipolitiikan keinoin

tämä laajempi maakunnallinen kokonaisuus joka kainuussa on ollut ilman hallituksen jättiläiskuntahankettakin on mahdollistanut sen että kuntakohtaisiin epätarkoituksenmukaisiin ja kalliisiin ratkaisuihin on pystytty puuttumaan ja asiakasmaksut ja palvelujen myöntämiskriteerit on kyetty yhdenmukaistamaan

tämähän on välttämätöntä koska pitkässä juoksussa ydinvoima ymmärrän näin siis todella pitkässä juoksussa on vain väliaikainen ratkaisu

panos valuu tunkkainen se toteutui seuran vanhuspalvelut on kainuussa toteutettu seudullisesti ja tällainen laajempi kokonaisuus on mahdollistanut myös asiantuntijoiden ja osaamisen jakamisen tällä alueella aivan toisella tavalla kuntakohtaisuuteen verrattuna

valitettavasti nämä hallituksen valtavat valtionosuusleikkaukset ovat pakottamassa myös kainuuta pienentämään muun muassa omaishoidon tukea ja vähentämään vapaapäiviä

tämä on aiheellinen kysymys koska tarvitsemme kuten tuossa totesin muun muassa puuta mittavat määrät energiaksi

se edellyttää sitä että metsämme hoidetaan mutta nythän muun muassa välttämättömät kemera varat ovat tältä vuodelta lähes loppuneet aiempien vuosien rästien vuoksi ja olen ymmärtänyt niin että muun muassa valtiovarainministeriö ei haluta lisätä muun muassa tämän vuoden kolmanteen lisätalousarvioon varoja kestävän metsätalouden kehittämiseen kemeran kautta

itselleni näitten megaratkaisujen sisällä pienehkö asia elikkä kemera rahoituksen kautta esille nouseva tilanne näyttäytyy nyt niin että muun muassa valtiovarainministeriöltä puuttuu todellinen tahto edistää uusiutuvaa energiaa ja sen vuoksi joudun tarkoin arvioimaan kyllä kantani kahteen uuteen ydinvoimalupaan eduskuntakäsittelyn aikana koska en oikein nyt luota siihen että poliittisesti löytyy todella laajaa halua uusiutuvan energian kehittämiseen

tästähän saattaa jatkossa syntyä tilanne että uusiutuvan energian tuottamiseen ei pistetäkään riittävästi taloudellisia panoksia ja ydinvoima tulee korvaamaan jatkossa sen uusiutuvan energian jota tänä päivänä me haluamme

on syytä toivoa että tilastokeskuksen viime viikon arviot suomen bruttokansantuotteen kehityksestä pitävät paikkansa ja kansantuotteen lasku olisi tällä erää ohitse

suomi on pudonnut osana maailmanlaajuista lamaa syvälle ja edessä onkin vaikea tehtävä löytää keinot siihen kuinka tämä kansantalous saadaan taas edelleen vahvaan kasvuun kuinka julkisen talouden rahoitusasema saadaan palautumaan kestävämmälle pohjalle eli kuinka löydetään siis keinot siihen miten talouskriisin jälkihoito kaiken kaikkiaan hoidetaan

kuten sanottu valtio omistaa jo maat poikkeuksellisesti paikallinen tuki on täysin saumaton jota muun muassa minun puheenvuoroni osoittaa

eli nyt esitetään kahta uutta ydinvoimalupaa fennovoimalle ja teollisuuden voimalle ja tvon kautta kolmas luvanhakija eli fortum saa neljänneksen uuden ydinvoimalan tuotannosta

tähän saakka talouskriisin hoidossa on erityisesti jouduttu miettimään sitä ja myös käymään julkista keskustelua siitä millaisia elvytystoimia on käytettävä miten niitä ajoitetaan ja niin edelleen

eli arvoisa ministeri minäkin toivon hartaasti että edustaja jarva ja muut saavat lähiaikoina niitä iloisia uutisia hossan kansallispuiston perustamisesta

yhdyn itse niihin arvioihin joiden mukaan tämän keskustajohtoisen hallituksen elvytystoimet ovat olleet oikea aikaisia oikein kohdennettuja ja monella tavalla perusteltuja

mutta ymmärrän täysin niin että suomi tarvitsee kuitenkin kilpailukyvyn ja ilmastonmuutoksen takia tulevina vuosikymmeninä uutta ydinvoimaa

jos näitä ydinvoimalupahakemuksia arvioi on todettava että esitys fennovoimalle on tietynlainen vastaus myös pohjois suomen lisääntyvään energiantarpeeseen

pohjois suomi tulee olemaan tulevaisuudessa monella tavalla suomen vahvoja talouden vetureita kaivannaisteollisuuden metalli ja metsäteollisuuden matkailun barentsin läheisyyden ja niin edelleen

silloin leikattiin lapsilisiä työmarkkinatukia kuntien valtio osuuksia jnp